perussuomalaiset olisivat toivoneet kuulevansa esimerkiksi missä menee hallituksen mielestä liittovaltiokehityksen raja ja hyväksyykö suomi yhteisen velan ja budjetin tai unionin pitkälle menevän kontrollin sosiaaliturvaan työmarkkinoihin ja eläkepolitiikkaan

mikä on totuus sitä en osaa sanoa mutta joka tapauksessa tämä on epäkohta jonka korjaamista vaatii terve kansallinen itsetunto ja oikeudenmukaisuus

pääministeri kataisen markkinoima reilu integraatio on kiertoilmaus

lopuksi totean vielä että edustaja eerola minä ja muut allekirjoittajat ehdotamme laki aloitteessa että säädetään laki suomalaisuuden liitto ry nimisestä järjestöstä vastaavaan tapaan kuin on olemassa laki ruotsalaisen suomen kansankäräjät eli svenska finlands folkting nimisestä järjestöstä

eu on mielestämme parhaimmillaan itsenäisten valtioiden löyhänä talous ja vapaakauppaliittona sillä aito kansanvalta on mahdollista vain kansallisvaltioissa

niin sanotun folktinget lain mukaan järjestön tehtävänä on edistää suomen ruotsinkielisen väestön oikeuksia ja toimia tämän väestön sivistyksellisten ja yhteiskunnallisten olojen kehittämiseksi sekä ruotsin kielen aseman edistämiseksi

ruotsin kielen asemaa puolustavan svenska nu verkoston puheenjohtaja paavo lipponen totesi taannoin tv haastattelussa ettei pakkoruotsia luettaisi ellei se olisi pakollinen oppiaine

kirjaston hallituksen puheenjohtajana haluan esittää kiitokseni sivistysvaliokunnan mietinnössään antamalle tuelle koskien eduskunnan kirjaston toimintaa

hyvin kuvaavaa eu eliitin asenteelle demokratiaa kohtaan on viimeaikainen suhtautuminen sveitsin maahanmuuttoa koskevaan kansanäänestykseen

jotta perustuslain edellyttämä kansalliskielten samanarvoisuus toteutuisi aikaisempaa paremmin on perusteltua järjestää myös suomenkielisellä puolella tehtävään sopivalle järjestölle siis suomalaisuuden liitolle vastaavankaltainen lainsäädännöllisen asema

kirjastomme korkeatasoinen palvelu eduskuntatiedon oikeudellisen tiedon ja yhteiskuntatiedon saralla on kansallisesti ja kansainvälisesti arvostettua

näin on miten lipponen sanoi ja se johtuu siitä että enemmistö suomalaisista ei koe juurikaan tarvitsevansa ruotsin kieltä työssä saati vapaa aikana eikä sitä näin ollen todennäköisesti opiskeltaisi nykyisessä määrin jos pakko poistuisi

arvoisa puhemies

henkilöstövähennyksistä huolimatta kirjaston palvelujen laatu on parantunut entisestään mistä kiitos kirjaston ammattitaitoiselle ja joustavalle henkilökunnalle

ruotsin opiskelulta säästyvän ajan voisi jokainen suunnata tarpeellisemmaksi katsomansa kielen opiskeluun tai vaihtoehtoisesti lukea vapaaehtoisesti ruotsia jos parhaaksi niin katsoo

vähintä mitä voimme heti tehdä on lopettaa jäsenmaksujen maksaminen muiden maiden puolesta

kirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön suomen eduskunnan ja muiden maiden parlamenttien asiakirjoja sekä kirjallisuutta eduskunnasta parlamenteista parlamentarismista ja edustuksellisesta demokratiasta

arvoisa puhemies

kansallishenkeä ja oikeudenmukaisuutta ajaa siis tämä edustaja eerolan kannatettava lakialoite

arvoisa puhemies

sillä tarkoitetaan muun muassa suorituskykyjen yhteiskäyttöä ja jakamista eli muotitermillä ilmaistuna poolingia ja sharingia sekä unionin yhteisen kriisinhallinnan kehittämistä

kirjastossa on laaja kokoelma kotimaisia ja ulkomaisia säädöksiä lakikirjoja lainvalmisteluaineistoa oikeustapauskokoelmia ja oikeustieteellistä kirjallisuutta

edustaja suutarille toteaisin että olen minäkin jonkun verran sotahistoriaa harrastanut ja myös tätä päivää ja tämän päivän sodankäyntiä ja eivät jalkaväkimiinat mihinkään maailman taistelukentiltä ole kadonneet päinvastoin

esimerkiksi eun taistelujoukoista on puhuttu paljon mutta tositilanteessa niitä ei kuitenkaan olla oltu valmiita käyttämään

edustaja packalen kiinnitti huomiota tämän päivän sttn uutiseen jonka valossa voi vetää sellaisenkin johtopäätöksen että ottawan sopimus on epäonnistunut

kirjasto tarjoaa myös kaikille avointa ja maksutonta tiedonhallinnan koulutusta

tämähän oli suomen tavoite alun perin että mennään kattavaan sopimukseen mukaan sillä suuret miinamaat venäjä kiina yhdysvallat eivät aio tällaiseen kansalaisjärjestöjen puuhaamaan sopimukseen liittyä

arvoisa puhemies

suomen olisi kannattanut ottaa mallia puolan asettamista ehdoista ottawan sopimukselle ja liittyä vain yk tasoiseen kattavaan maailmanlaajuiseen miinasopimukseen

arvoisa puhemies

pakkoruotsia perustellaan ruotsinkielisten palveluiden turvaamisella

olen tuota ainutlaatuista aineistoa itsekin historiantutkijana hyödyntäneenä mietinnön kanssa yhtä mieltä siitä että sen keruu ja kehittäminen on tärkeää suomalaisen kansanvallan historian tallennuksen kannalta

palvelut voidaan tuottaa vaikka pakollisesta kouluruotsista luovuttaisiinkin säätämällä riittävät kielitaitovaatimukset palkkauksen perusteeksi riittävän monelle virkamiehelle

pienemmilläkin resursseilla kirjasto on onnistunut palvelemaan asiakkaitaan kiitettävästi toteuttanut tehtäviään hyvin ja panostanut myös tulevaisuuteen strategiatyön kautta sekä kehittänyt toimintaansa eritoten

arvoisa puhemies

valiokunta vetoaa muun muassa valtioneuvoston periaatepäätökseen kansalliskielistrategiassa sekä katsoo että asiaa pitää pohtia vasta kun tuntijakoa seuraavan kerran uudistetaan

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen johdosta asia

ensimmäisen käsin käsittelyyn sähköisiä palveluja

toivon että äänestyksen koittaessa jokainen edustaja saa painaa nappia parhaaksi katsomallaan tavalla eikä ketään pakoteta puoluekurilla uhaten toimimaan vastoin vakaumustaan

aloitteessa vaaditaan että minkään kouluasteen tutkinnossa ei tule vaatia toisen kotimaisen kielen osaamista

on myös syytä painottaa tämä etenkin edustaja mäkelälle tiedoksi että pakkoruotsin poistaminen ei ole ristiriidassa perustuslain kanssa

ruotsin opetuksesta säädetään perusopetuslaissa ei perustuslaissa

perustuslaki takaa ruotsinkielisille oikeuden asioida viranomaisten kanssa omalla kielellään mutta se ei edellytä jokaisen suomenkielisen ruotsin opiskelua

pakkoruotsista ei säädetä perustuslaissa eikä pakkoruotsilla turvata palveluita

arvoisa puhemies

mikäli suomessa haluaa opiskella kahta itse valitsemaansa vierasta kieltä eikä toinen niistä satu olemaan ruotsi joutuu opiskelemaan kolmea kieltä

käytännössä pakkoruotsi siis estää monia opiskelemasta jotain toista kenties tarpeellisemmaksi koettua kieltä

monipuolisten kieliopintojen merkitystä ja pakkoruotsista luopumista on korostanut muun muassa elinkeinoelämän keskusliitto ek

sen näkemyksen mukaan vapaa kielivalinta ei heikentäisi ruotsin kielen osaamista sillä se lisäisi ekn arvion mukaan ruotsin opiskelua pitkänä a kielenä

se osoittaa muun muassa sen että hallitus haluaa ennemmin satsata ulkomaille kuin todella kantaa huolta kotimaan asioista

on kiihkottomasti arvioitava minkälaista kielitaitoa suomalaiset todella tarvitsevat

kriisissä olevia euromaita halutaan edelleen tukea silläkin uhalla että se ajaa myös oman maamme talouden pahimmassa tapauksessa vaikeaan ylivelkaantumiseen

suuntaus näkyy myös kehitysavun ja kansainvälisen kriisinhallinnan määrärahojen kasvattamisena samaan aikaan kun kotimaamme talouden näkymät ovat epävarmat ja monilla yhteiskuntamme eri alueilla joudutaan toteuttamaan rajujakin leikkauksia

lopuksi haluan kiittää tämän kansalaisaloitteen laatijoita heidän kielivapauden puolesta tekemästään työstä

toivon että tämä kansalaisaloite jatkokäsitellään asiallisesti ja että äänestyksen koittaessa jokainen edustaja saa äänestää omantuntonsa mukaan

sitä paitsi on todettava arvoisa puhemies että kehitysapu lainarahalla ei ole kestävää politiikkaa eikä kehitysyhteistyön päämääränä ylipäätään saisi olla tietyn bkt osuuden saavuttaminen kaavamaisesti vaan päämääränä pitää olla tuloksellinen yhteistyö kohdemaan ja sen kansalaisten kanssa

etenkin kehyskaudella huolettaa turvallisuus sisäisen turvallisuuden eli poliisin huolestuttavan tilanteen lisäksi ulkoinen eli se että hallitus toimillaan tietoisesti kyseenalaistaa mahdollisuutemme itsenäiseen ja uskottavaan puolustukseen kuten edustaja soukola perussuomalaisten ryhmäpuheessa oikein totesi kohdistamalla puolustushallintoon suhteellisesti suurimmat leikkaukset

tosiasia on että hallituksen toimet rapauttavat maamme yleiseen asevelvollisuuteen pohjautuvaa puolustuskykyä

varsinkin jos eduskunta huomenna päättää liittää suomen jalkaväkimiinat kieltävään ottawan sopimukseen koko maan puolustamisen tärkeä periaate on vaakalaudalla

tavoiteltu paikka ykn turvaneuvostossa ei voi olla oman maan puolustuksen alasajon arvoista

nyt tarvitaan suhteellisuuden tajua

leijona catering nimisen bisneksen käynnistämiskulut ovat huomattavat ja todelliset kustannushyödyt vaikeasti ennustettavissa puhumattakaan imagohaitoista joiden luulisi mietityttävän yleensä tasa arvon puolesta puhuneita vasemmiston edustajiakin

puru kysymykseen saamme palata ensi viikolla arvoisa puhemies

tämän tulisi näkyä myös kehyspäätöksessä

arvoisa puhemies

suomen puolustusratkaisun tulevaisuudesta koko maan puolustamisesta yleisestä asevelvollisuudesta ja sotilaallisesta liittoutumattomuudesta äänestetään seuraavissa eduskuntavaaleissa

perussuomalaiset kannattavat puolustusvaliokunnan lausunnon ja ulkoasiainvaliokunnassa hieman vesittyneen mietinnön muotoilun mukaisesti puolustusmäärärahojen nostamista

tämä kuittaisi noin puolet nykyhallituksen tekemistä vastuuttomista leikkauksista ja antaisi uskoa varsinkin puolustusvoimien materiaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseen

arvoisa puhemies

henkilökohtaisesti minun on ollut vaikea ymmärtää sitä logiikkaa joka saa eräät hallituksessakin vaikuttavat poliittiset voimat tekemään suomen itsenäisen ja uskottavan puolustuksen vastaista myyräntyötään

nämä voimat sanovat julkisesti vastustavansa natoa mutta samalla he haluavat aina kun on mahdollista rapauttaa suomen itsenäistä puolustusta

samaan aikaan kaiken maailman kriiseihin kyllä ollaan kuitenkin suomalaisia sotilaita lähettämässä mutta oman maan puolustus ollaan valmiit jättämään mopen osalle

puhun etenkin kommunistien perinneyhdistyksestä

mitä teillä on suomen nykyistä puolustusratkaisua vastaan

arvoisa puhemies

edustaja zyskowicz kertoi tai ainakin olin kuulevinani että juutalaista teurastustapaa ei hänen tietääkseen enää noudateta suomessa

miksi te haluatte leikkauslinjallanne lietsoa kansalaisissa turvattomuutta ja nurinkurisella logiikallanne ehkä jopa nostattaa naton kannatusta

mutta islaminuskoisen väestön määrä kasvaa suomessa ja siksi tähän rituaaliteurastuskulttuuriin on syytä ajoissa harkita reagoimista lainsäädännöllisesti

edustaja tynkkynen mainitsi aiemmassa puheenvuorossaan minut ja piti minua epäjohdonmukaisena kun sanoin kannattavani turkistarhausta suomessa mutta vastustavani rituaaliteurastusta

ymmärrän edustaja tynkkysen ajattelutavan tässä suhteessa mutta itse en koe asiaa näin

jos asia on todella niin kuten edustaja haapanen sanoo suomen islaminuskoisen yhteisön mielipiteistä liittyen rituaaliteurastukseen niin aihetta huoleen ei ole

maassa maan tavalla se on hyvä periaate tässäkin asiassa yleiskeskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsittely on päättynyt

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan puolustusvoimista annettua lakia muutettavaksi siten että puolustusvoimien hallintorakenteesta tulisi kolmiportainen

puolustusvoimiin perustettaisiin puolustusvoimien logistiikkalaitos jonne keskitettäisiin valtakunnallisesti materiaalihankinnat

asevelvollisuuslakia ehdotetaan muutettavaksi siten että varusmiesten kotimaan lomamatkat koti tai asuinpaikkakunnalle säädettäisiin maksuttomiksi

arvoisa puhemies

puolustusvoimien rauhanajan rakenne on tarkoitus supistaa vastaamaan pienentyviä palveluskelpoisia ikäluokkia ja sodanajan koulutustarvetta

puolustusvaliokunta haluaa kiinnittää huomiota siihen että koulutuspaikkoja vähennettäessä varmistetaan majoituskapasiteetin riittävyys varuskunnissa myös pitkällä aikajänteellä